jos katsoo hallituksen omia talous ja työllisyysennusteita niin ne kertovat sen että vaikka meillä työllisyydessä tapahtuisi positiivista kehitystä mitä ei tähän mennessä ole kovinkaan paljoa tapahtunut niin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa

mutta siinä samalla tulee suuri harha koska unohdamme sen mikä budjetin pohjassa jo on ollut olemassa ja tämän budjetin pohjassa on paljon kasvupanostuksia

tässä ideana on se että silloin kun nämä tuottajat jotka pakkausmateriaalia tekevät käyttävät kierrätettäviä tai ympäristöystävällisempiä materiaaleja tuo vero on olematon mutta silloin kun käytetään ekologisesti harmillisempia materiaaleja tuo vero purisi ja se tietenkin nostaa tuotteen hintaa vaikka se olisikin siellä tuotantoportaassa

ja se suuri huoli on että tuosta pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta jää taloudellisesti erittäin kallis sosiaalinen aalto ja inhimillisesti erittäin raskas

hallitusta kritisoitiin siitä että esimerkiksi infra keskittyy pääkaupunkiseudulle mutta riihimäki tampere vaasa oulu kajaani vartius pietarsaari pännäinen rauma savonlinna pohjanmaa turku pori seinäjoki eivät minun maantiedon opetuksessani olleet pääkaupunkiseutua vaan sitä muuta suomea

yksi väline joka palvelisi nyt näitä rakennemuutospaikkakuntia vaikkapa sitten microsoftin tai terrafamen ja talvivaaran jälkien korjaamista niin olisi esimerkiksi se että omaehtoisen koulutuksen kriteereitä helpotettaisiin

mutta jos ajattelemme sitten taas kuluttajan näkökulmasta niin jokainen huomaa marketeissa kulkiessansa että välillä hedelmät tai monet muut tuotteet on pakattu moneen kertaan ja ei mitenkään kovin ympäristöystävällisesti

näiden asioiden korjaamisessa on kyse työelämän yhdenvertaisuudesta

valitsemalla sellaisia tuotteita joissa on mahdollisimman vähän pakkausta tai mahdollisimman ympäristöystävällistä ja kierrätettävää pakkausta tätä veroa voisi välttää

kun valtiovarainministeri käytti esimerkkiä henkilöstä joka oli ansiosidonnaisella eikä ollut työhalukas niin itse asiassa jos te toimistoissa olisi riittävästi henkilöstöä ja he tekisivät tälle kyseiselle henkilölle työtarjouksen niin hän ei voisi sitä vuotta odottaa

jos työnantajalla on tarve vain muutamiin työtunteihin niin on muunkinlaisia mahdollisuuksia tehdä noita työsopimuksia kuin nollatyösopimukset jotka joustavat joka suuntaan

tanskassa tällainen verotus on ollut käytössä

me kuitenkin lähtisimme liikkeelle maltillisemmin sekä tämän veron tason suhteen että sen suhteen moneenko kategoriaan se asetettaisiin

jos yrittää päästä irti tällaisesta työsopimuksesta niin joudut karenssiin sillä perusteella että olet ikään kuin jättänyt kunnollisen työpaikan

lomautuksessa vastaavia säännöksiä ei ole vaan siellä voi saada suoraan työttömyysturvan jos lomautus on kestänyt tietyn jakson jotta voi sitten etsiä uutta työpaikkaa

sitten neljäntenä tuolla listalla on jäteveron laajentaminen ja siinä lyhykäisyydessään idea on se että tällä hetkellä kunnallisista kaatopaikoista maksetaan veroa mutta sen sijaan jos on olemassa yritys joka oman jätteensä ikään kuin varastoi omalle kaatopaikallensa niin siitä ei makseta veroa ja kun kuitenkin tämän jäteveron idea on se että vältettäisiin tuota jätettä niin silloin olisi reilumpaa ihan kilpailunäkökulmastakin mutta myös ympäristönäkökulmasta että sekä yksityiset että julkiset kaatopaikat olisivat samalla tavalla verotettuja

meillä on kilpailukielto joka joissakin tehtävissä rajoittaa sitä että ei voi tehdä toiselle työnantajalle töitä ja monia monia esimerkkejä

sitten viidentenä esityksenä on niin sanottu pörssivero jossa ajatus on se että myös niiden toimijoiden toiminta jotka pörssissä ovat etävälittäjiä ja toimivat ulkomailta saataisiin samanlaisen käsittelyn piiriin kuin kotimaassa toimivien toimijoiden

tässä oikeastaan voisi todeta että silloin kun mietitään arvopaperikaupan vuosi ilmoitusten antamista niin valtaosa niistä jotka toimivat suomessa tekevät nämä vuosi ilmoitukset mutta sitten nämä etävälittäjät jotka ovat myös koko ajan merkitykseltään kasvava osuus ja vaikka tämä volyymi tällä puolella kasvaa eivät tätä tee ja jos nämä otettaisiin saman käytännön piiriin kuin kotimaassa niin tällä voitaisiin alentaa myös meidän budjettivajettamme

itse asiassa jos katsoo vaikka työllisyyspuolella tehtyjä ennusteita niin siellä oletetaan että näistä veronkevennyksistä huolimatta joita hallitus on tekemässä palvelualojen työllisyys kehittyy heikommin kun aikaisemmin analyysi oli se että kun lisätään ihmisten ostovoimaa niin palvelualoilla syntyy uusia työpaikkoja

mutta se mistä me olemme eniten huolissamme on ne ihmiset jotka ovat kärsineet tästä korkeammasta inflaatiosta ja jotka kärsivät siitä että kuntien veroäyrit nousevat

mielestäni politiikan pitää olla totta ja kun me kerran olemme eun jäsen niin se on se totuus ja vallitseva olotila jossa me olemme

sitten kuudentena on niin sanottu windfall vero josta on tässä salissa puhuttu useaan kertaan ja hallituskin on jo joissakin puheenvuoroissansa ja kyselytunnilla lämmennyt tälle ajatukselle mutta tekoja me olemme saaneet odottaa

zyskowicz äsken puhuitte

arvoisa puhemies

tuntuu vähän fraasinomaiselta sanoa että hyvinvointi kasvaa työstä mutta niin se vain on ja se mitä meidän työllisyydessämme tapahtuu vaikuttaa siihen miten me pystymme rahoittamaan vaikkapa vanhuspalvelulain tuomat velvoitteet

mutta perustuslaillinen kysymys ja tällä hetkellä totuus on se että me kuulumme euhun ja jos se meidän perustuslakiimme kirjataan että asiantila on näin niin se ei muuta asiantilaa

tässähän kyse on siitä että ne toimialat energiatuotannossa jotka ovat hyötyneet päästökauppajärjestelmästä ovat saaneet ansiotonta tulonnousua ja jos tästä osa verotettaisiin yhteiseen käyttöön se myös tukisi meidän talouttamme

se mitä tapahtuu valtionosuuksissa on pieni osuus siitä mitä kuntien taloudessa tapahtuu jos työllisyys ei kehity positiivisesti

kun tässä puhuttiin näistä kansalaiskirjeistä niin minusta se keskustelu on sillä tavalla ollut surullista että uskoisin että koko tämän salin tehtävä on kertoa ihmisille totuus niistä päätöksistä joita täällä tehdään ja jos ehdoin tahdoin halutaan synnyttää joku toinen kuva jota ei ole yhdessäkään asiantuntijakuulemisessa vahvistettu niin se kyllä minun mielestäni liikkuu jo totuuden laitojen ulkopuolella

jos verrataan vaikka hämeenlinna nimiseen kaupunkiin jossa lehman brothersin jälkeen menetettiin verotuloja noin yhden veroprosenttiyksikön verran niin se kertoo ehkä siitä suuruusluokasta mitä työllisyys ja talous vaikuttaa meidän aivan arkisiin palveluihimme

sitten seitsemäntenä esityksenä on työttömyyspäivärahan korotus

sanoisin että tämä olisi parasta tuottavuuspolitiikkaa mitä suomalainen yhteiskunta voisi tehdä koska se samalla auttaisi myös kaikkein pienituloisimpia ihmisiä

kun haluamme hoitaa työllisyyttä meidän on huolehdittava kahdesta asiasta

kun verotus on muuttunut meillä monet tulonsiirrot ovat muuttuneet palkkataso on muuttunut ja on käynyt niin että työmarkkinatuki ja peruspäiväraha ovat jääneet tasoltaan niin alhaisiksi että esimerkiksi yksin asuvalla ne eivät enää kata edes toimeentulotuen perusnormia

siitä että suomi on elinvoimainen ja houkutteleva yrityksille jotta työpaikkoja syntyy mutta yhtä lailla on huolehdittava siitä että meillä on työvoiman tarjontaa

jos haluamme että meillä on työvoimasta tarjontaa niin silloin suurin voimavara meillä on työttömissä ihmisissä ja silloin työttömistä on pidettävä huolta

ja tämä johtaa siihen että yksin asuva työmarkkinatuella oleva ihminen joutuu hakemaan kunnan sosiaalitoimistosta rahaa jotta hän voisi maksaa tämän korkeamman veronsa joka hänellä on suhteessa muihin kansalaisiin

me tarvitsisimme tämän sosiaalityön ja nämä sosiaalityöntekijät varsinaiseen kuntouttavaan toimintaan ja ehkäisevään sosiaalityöhön ja varsinkin nyt kun hallitus on säätämässä kuntouttavasta työtoiminnasta laajennettua velvoittavaa asiaa olisi välttämätöntä että tämä korotus tehtäisiin

se mihin odotukset asettuvat perustuu hyvin pitkälle kotimaiseen kysyntään mutta tiedämme sen että ne säästöpäätökset ja lisärahoituskohteet joita meillä budjetissa on myös syövät meidän kotimaista kysyntäämme eli sieltä ei ole odotettavissa kovin suurta kasvupompsausta työllisyyteen ja onkin uhkana se että työttömyys kääntyy voimakkaampaan nousuun

tämä korotus yhdessä meidän perusvähennyskorotuksemme kanssa auttaisi työmarkkinatuella olevan ihmisen tuon toimeentulotukinormin yläpuolelle

oikeastaan tämä kahdeksaskin esitys joka koskee kunnallisen perusvähennyksen nostoa liittyy samoihin tuottavuustalkoisiin koska ne joita tämä veronkevennys koskisi ovat myös sitä samaa joukkoa joka usein joutuu hakemaan toimeentuloa toimeentulotukiluukulta

silloin tuo työttömien määrä tuli ja kasvoi siitä että meillä tuli koko ajan lisää työvoimaa yhteiskuntaan mutta nyt tuo ketju kulkee toisinpäin elikkä meillä lähtee työvoimasta enemmän ihmisiä pois kuin tulee uusia ihmisiä tilalle

hallitus on tehnyt esityksen jolla se hiukan nostaisi tätä kunnallisen verotuksen perusvähennystä mutta se on niin minimaalinen että se ei vielä tätä perusongelmaa poista

meillä valtionverotus on voimakkaasti progressiivinen kunnallinen verotus on jonkun verran progressiivinen kun siihen on syntynyt näitä esimerkiksi ansiotuloon liittyviä tai muita vähennysjärjestelmiä mutta käytännössä se on kuitenkin enemmän tasavero

valtaosa näistä naisista lähtee sen ensimmäisen vuoden jälkeen työhön mutta naisten työllisyysaste on kehittynyt heikosti nimenomaan niiden naisten kohdalla jotka jäävät lapsi toisensa perään täydelle ja pitkälle kotihoidon tuelle ja tässä hallitus haastaa isiä mukaan tähän vastuuseen

hallitus aivan oikein pyrkii vastaamaan niihin työttömyyden kaikkein kipeimpiin asioihin jotka ovat olemassa elikkä nuorten työttömyyden kasvuun sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun

ja ikävä kyllä kaikkein pienituloisimmat maksavat jo hyvin pienistä tuloista tätä veroa ja sen vuoksi olisi välttämätöntä että perusvähennystä nostettaisiin

nuorten yhteiskuntatakuu pyrkii siihen että meidän nykykäytäntöämme jossa nuorelle tarjotaan joko työharjoittelu koulutus tai tukityöpaikka kolmen kuukauden jälkeen laajennetaan kuntoutukseen ja laajennetaan myös koulutustakuuseen mutta kun rahaa on niukalti olisi syytä miettiä sitä kulkevatko meidän prosessimme oikeassa järjestyksessä

jos me ajattelemme että me betonoimme ne järjestelmät jotka heikentävät naisten työmarkkina asemaa niin me emme saa ikinä kurottua umpeen palkkakuilua me emme saa ikinä työnantajamaksuja jaettua me emme saa ikinä naisia pois tästä pätkätöiden ja huonon työmarkkina aseman kierteestä

me tiedämme että tulonjako on repeytymässä suomessa

meillä kaikkein rikkaimman kymmeneksen tai viidenneksen miten nyt halutaan vaan näitä erilaisia jaotteluja katsoa osuus on kasvanut mutta kaikkein köyhin joukko ei ole päässyt tähän nousuun mukaan ja nämä molemmat esitykset tukisivat tätä kaikkein pienituloisinta joukkoa

arvoisa puhemies

tällä hetkellä me pyrimme tarjoamaan nuorille koulutuspaikan mikä on aivan oikein ja hyvä tavoite mutta kun nuori menee pakkohaun kautta koulutukseen ja hän ei olekaan oikealla alalla niin meillä keskeyttämiset ovat hyvin suuri ongelma

kannattaa kuitenkin muistaa että suurin osa perheistä valitsee hieman lyhyemmän kotihoidon tuen ja näissä perheissä se työuraennuste on parempi ja tämä on se ydin

hyvin lyhyesti vain

lisäksi sosialidemokraatit esittävät parannuksia myös yleiseen eläkkeensaajien asumistukeen ja sen lisäksi muutamiin muihin tulonsiirtoihin joihin sitten palataan myöhemmin mutta ne ovat kohdennettuja ja ne ovat kaikkein pienituloisimmille suunnattuja

laxell että parasta olisi se että meillä ei olisi näitä minkäänlaisia prosentteja vaan lain piirissä olisivat kaikki meidän sotainvalidimme heitä ei silloin voi kutsua invalideiksi jos heillä ei ole invaliditeettiä koska tämähän on se lainsäädännön pohja

sen jälkeen tuo nuori palaa työvoimatoimistoon ja työvoimatoimistossa hänelle pyritään tarjoamaan joko työharjoittelua työpajapaikkaa tai jotakin muuta aktiivitointa

yhteiskunta rahoittaa tämän nuoren palvelut kahta kautta

ensin kouluun koulutuspaikkana ja tuo raha siellä usein säilyy vielä jonkun aikaa ja sen lisäksi taas työhallinnon kautta

jos me kääntäisimme tuon ketjun toisinpäin että ne nuoret jotka eivät tiedä miksi haluavat alkaa isoina aloittaisivatkin valmennuksen kautta ja sitä kautta että he etsivät itselleen oikean toimialan meidän ei tarvitsisi rahoittaa kahdenkertaisesti samoja asioita

se prosentti on niin pieni että se käytännössä on nolla mutta yhtä hyvin se voisi olla myös se nolla

toinen kysymys liittyy siihen mitä me tekisimme näille keskeyttämisille

jos me emme saa sosiaali ja terveystointa kiinteämmin mukaan ammatillisen koulutuksen puolelle me emme myöskään saa keskeyttämisiä alaspäin

tämä on iso haaste koska ei se tuo tulosta että nuorelle tarjotaan koulutuspaikka jos hän ei pysty selviytymään siitä koulutuksesta eikä saa sitä apua jota mahdollisesti koulutuksen aikana tarvitsisi

olisi syytä miettiä sitä miksi meillä erityisoppilaitoksista tai niistä valmistuttua nuoret työllistyvät paremmin kuin normiammattikouluista

siellä on paremmat prosessit työvalmennuksessa työhönohjauksessa ja siinä nivelkohdassa joka tapahtuu ammatillisen koulutuksen päätyttyä ja työpaikan etsinnässä

olisikin syytä miettiä että kun työpaikasta irtisanotuille ihmisille tarjotaan muutosturvajoukkoja tuohon vaikeaan nivelvaiheeseen pitäisikö meidän ammatillisen koulutuksen sisään tuoda työnvälityksen tapaiset muutosturvajoukot jotka auttaisivat tässä nivelvaiheessa jolloin me saisimme käytettyä hyväksi sen ammattiosaamisen jota nuorilla valmistuneilla on

jos katsomme vaikkapa mitä joensuun yliopiston rikos ja prosessioikeuden professori matti tolvanen on sanonut niin hän on sanonut että täytyy olla todella huono teollisuusvakoilija että jäisi tämän lain puitteissa kiinni ja eikö tämä vakoilu ole kuitenkin se tärkein asia minkä vuoksi näitä erityisiä oikeuksia työnantajille ja muille toimijoille tässä perustellaan

olisin myös puuttunut tähän työllisyyskeskusteluun suhteessa turkistarhaukseen

ja sitten kun on asiantuntijoilta kysynyt että saako näin tehdä niin vastaukset ovat sellaisia että edes kansanedustajan lainsäädäntötuntemuksella niitä ei kykene ymmärtämään saatikka sitten tavallisen nuoren

takuun toteuttaminen järkevällä tavalla on hyvin pitkälle henkilön räätälöintityötä ja jos meillä ei työvoimatoimistoissa ole riittäviä resursseja nuorten palvelemiseen tuo yhteiskuntatakuu jää aikamoiseksi paperitiikeriksi

on selvää että jos ihminen vaikka leipuri leipoo leivän niin jokainen tietää kuka sen omistaa ja miten sen voi myydä mutta resepti onkin jo hankalampi juttu

sitten jos mietitään tätä valvontapuolta tässä prosessissa on hyvin pyritty siihen että valvojaakin valvottaisiin mutta tosiasiassa tämä ei toteudu

meillä ympäristövaikutukset monessa asiassa kiristyvät ja se vie pohjaa tietyiltä työpaikoilta

ja samalla tavalla kun puhutaan taiteen tekijöistä luovan työn tekijöistä ja omistajuudesta tullaan sellaisiin tilanteisiin joissa ihmisten oikeudentunto ei ymmärrä sitä että sen tekijän pitää myös toimeentulonsa siitä saada

sitten toisaalta jos puhutaan siitä että turkistarhausta voidaan toteuttaa siten että eläimen lajityypillinen käyttäytyminen on mahdollista tai että eläimen hyvinvointi voidaan turvata niin ongelma vain on se että villillä eläimellä on villin eläimen tarpeet ja ne eivät häkkiin mahdu

hänen pitäisi lähes yksin antaa kanta siihen onko yt menettely ollut oikein onko yritysrikkomus riittävä tämän lain puitteissa

luulen että näiden pykälien ikään kuin rustaamisen rinnalla me tarvitsisimme enemmän sitä keskustelua että mitä tapahtuu jos piratismi leviää

me esitimme veronkevennyksiä palkansaajille ja perusvähennykseen mutta me esitimme myös veronlisäyksiä

me teemme tätä työtä aktiivisesti eurooppa tasolla ja esimerkiksi kun komissio on tammikuussa antanut veronkierron vastaisen toimenpidepaketin niin pitää miettiä onko se riittävä mitkä asiat siinä ovat hyviä ja miten siitä voitaisiin tehdä vielä parempi

mitä se tarkoittaa niille ihmisille jotka yrittävät leipänsä ansaita tekemällä sitä työtä joka tekee meidän elämästämme hedelmällisempää rikkaampaa ja myös rakentaa suomen menestystä

me hoidamme näitä liian usein nykyään lisäbudjeteilla mikä johtaa siihen että rahaa tuhlataan

kun esimerkiksi kävin porvoossa niin siellä on sellainen tilanne että on käynnissä nuorille suunnattu projekti johon työllistämistuilla on palkattu ihmiset jotka hoitavat tuota projektia aikuiset joiden tarkoitus olisi auttaa nuoria mutta tosiasia on se että rahat ovat loppu siinä vaiheessa kun nuorille pitäisi löytää toimenpiderahoja ja tällainenhan on aivan älytöntä puuhaa ja se johtuu siitä että me pelaamme nykyään liian monissa asioissa lisäbudjeteilla

te vain alennatte veroja mutta te ette mieti mistä tähän yhteiskuntaan saataisiin pelivaraa ja meille on käymässä niin että kuntapäättäjät tekevät sen likaisen työn mikä on hallituksen veronkevennysten seurausta ja kuntapäättäjät tekevät myös ne veronnostopäätökset

jo tällä hetkellä suomessa lähes miljoona ihmistä asuu kunnissa joissa verot ovat nousseet

lisäksi myös hallituksen linjauksissa on lähdetty siitä että edes eu taso ei riitä vaan pitää päästä sitä laajemmille toimille ja oleellista on se että me löytäisimme koko maailmassa niitä välineitä joilla veronkiertoa ja tämmöistä epäeettistä verosuunnittelua saadaan kuriin koska raha ei tunne rajoja

me tiedämme että rahantarve on suuri mutta kehysmenettelyn ja erilaisten muiden makrotalouspakkopaitojen vuoksi käytämme lisäbudjettia ja se ei tuo tehokkainta käyttöä näille rahoille

kun katsomme mitä päätöksiä ensi syksynä kunnissa tehdään niin veikkaanpa että tuo määrä on moninkertainen

arvoisa puhemies

me emme ole pistäneet täytäntöön tätä direktiiviä aikaisemmin sen vuoksi että emme ole pitäneet sitä niin järkevänä ja olemme vastustaneet sitä koko ajan

mutta nyt me olemme siinä tilanteessa että asia on tuomioistuinkäsittelyssä ja me tiedämme että sieltä on tulossa langettava päätös koska me emme ole tehneet sitä mitä direktiivi edellyttää joten kyse ei siis ole normaalista direktiivin täytäntöönpanotilanteesta

sitten jos katsotaan mitä direktiivi itsessänsä sanoo kun tässä on paljon puhuttu siitä miksi liikennevaliokunnan esitys ei työelämävaliokunnalle käynyt niin työajalla luen nyt siis direktiiviä en lakiesitystä tarkoitetaan itsenäisten kuljettajien osalta työn aloittamisen ja lopettamisen välistä aikaa jona itsenäinen kuljettaja on työpaikallaan on asiakkaan käytettävissä ja suorittaa muita tehtäviä tai toimintoja kuin yleistä hallinnollista työtä joka ei suoraan liity erityisesti kyseiseen kuljetukseen

tuon jälkeen suomessa on tehty maltillisia palkkaratkaisuja

itse asiassa meidän työn hinta on laskenut suhteessa kilpailijamaihin suhteessa ruotsiin suhteessa saksaan mutta tuottavuus on ollut se joka on ollut meidän vahvuutemme

ja itse asiassa nämä poikkeukset ja tasoitusajat ovat niitä jotka ovat näiden piirturien näkökulmasta ongelmallisia koska niistä ei välttämättä saa ulos sitä tietoa miten nämä tasoitusajat menevät

me lähdemme kilpailemaan palkoilla kun tähän asti meidän lähtökohtamme on ollut se että me kilpailemme osaamisella ja me kilpailemme tuottavuudella

tämä on se iso ero joka on sosialidemokraattien ja hallituksen talouspolitiikan välillä koska tuo palkkakilpailu johtaa siihen että meidän kotimainen kysyntämme hiipuu

kun valiokunta on tätä käsitellyt niin se on hyvin tarkkaan pyrkinyt siihen että kuljettajille tai yrittäjille tulee minimivelvoitteet tämän lain seurauksena

ja niinpä olemme lähteneet siitä että valiokunnan käsityksen mukaan muu luotettava selvitys voi perustua esimerkiksi ajopiirturitiedoista tehtyihin tallennus ja analysointitietoihin edellyttäen että ajopiirturia käytettäessä noudatetaan huolellisesti ajo ja lepoaika asetuksen sekä ajopiirturiasetuksen säännöksiä ja erotellaan toisistaan eri ajanjaksot kuten ajoaika muu työ sekä työn keskeytykset ja lepoajat

ja nyt jos tulemme näihin työvoimapoliittisiin rahoihin niin itse asiassa tuo ostovoima ihmisillä koostuu tästä eteenpäin työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta

mutta jos me käyttäisimme enemmän rahaa työllistämispolitiikkaan ja palkkatukeen niin tuo ostovoima muodostuisi siten kuin valtiovarainministeri sanoi

ja nyt hallitus on valinnut tien jossa työttömien ostovoima tuleekin työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta ja samaan aikaan me menetämme paljon yhteistä yhteiskunnallista hyvää

miksei voida mennä liikennevaliokunnan logiikalla

elikkä se tulee suoraan täältä direktiivistä ja jos me emme nyt tekisi tätä kirjanpitoa ja näitä ajopiirturimääritelmiä niin kuin tässä esityksessä on niin miksi me ylipäätään käsittelisimme tätä lakia

kyse on monesta monesta muusta tehtävästä ja nämä jäävät nyt koko tämän hallituksen työvoimapoliittisen ajattelun ulkopuolelle eli se kansalaisyhteiskunnan panos joka tässä yhteiskunnassa on ollut arvokas joka on ollut yhteisöllisyyttä tuottava ja joka on ollut eheyttävä

me olemme yhtä mieltä täällä että rasismi pitää tuomita mutta me taidamme olla aika eri mieltä siitä mitä rasismi on

minusta rasismi on sitä että ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvoa alennetaan

ja rasismiin kuuluu osana se että omaa ryhmää pidetään parempana kuin sitä toista ryhmää ja tämä on se rakenteellinen ajatus rasismin takana

sekä hyvän ihmisen että sen pahoin käyttäytyvän ihmisen takana ei ole etninen ryhmä ei kansalaisuus ei uskonto vaan siellä takana on yksilö